lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi

perussuomalaisten mielestä kehitysavun läpinäkyvyyttä tehokkuutta ja tuottavuutta tulisi tarkastella että rahat eivät valu hallinnon pyörittämiseen tai korruptioon

ainoa käsittelyyn esitellään äänestyksen kolmas aasian edustaja multala on pyytänyt vapautusta sivistysvaliokunnan jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä edustajat kuuntelivat muistosanoja seisten

äänestyksessä

ensin äänestetään pia viitasen ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten ozan yanarin ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten kari uotilan ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten joakim strandin ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten peter östmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten pia viitasen ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten pia viitasen ehdotuksesta mietintöä vastaan ja lopuksi pia viitasen ehdotuksesta mietintöä vastaan

ulkoasiainvaliokunnan mietintöön perussuomalaisten jättämän vastalauseen mukaisesti ja edellä sanomani perusteella hallituksen esitys ei ole hyväksyttävä joten ehdotan että eduskunta ei hyväksy eurooppa neuvoston päätöstä

sä vaan valtiovarainministeriö on valmistellut muistioon jonka mukaan se pyrkii ohjaamaan julkista keskustelua aiheesta ministeriöllä sopivaa

satakolmekymmentäseitsemän ja ääntä kaksikymmentäkahdeksan ei ääntä ja nolla poissa kolmekymmentäneljä eduskuntaan tässä äänestyksessä hyväksy mietimme kolmas lausumaehdotus mietintö linjaa edusti englanderin ehdotus ei pidä äänestä maija

liki satatuhatta eläkeläistä menettää uudistuksessa sen kuusikymmentä euroa kuukaudessa jonka hallitus on asettanut maksimimenetykset

tytöstä voi tulla lentokapteeni tai presidentti tai pääministeri tai puhemies ja pojasta kätilö tai toisinpäin

suomalaisten ostovoimaan kohdistuvat leikkaukset ja pakkolait syventävät kysyntää lamaa sekä kasvattavat pitkittävät työttömyyttä myös hallituksen työllisyysvarojen kohdistamat leikkaukset pahentavat

päiväjärjestyksen viides asian nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua keskustelu on päättynyt

valtioneuvosto on kahdestoista yhdettätoista toimittanut eduskunnalle euroopan unionin astia yhdeksäntoista ja kaksikymmentä ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava asioista

asia on loppuun käsitelty

asia

toinen mikä pnssä oli vuoden aikana oli tämä uudistustyö

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

hallitus on myös päättänyt vähentää kuntien tehtäviä miljardin euron euron edestä

äänestyksessä

äänestyksessä

mitä vaikeammassa asemassa nuori on sitä enemmän tarvitaan henkilökohtaista palvelua ja raskaita toimia joiden yksikkökustannukset ovat korkeita mutta se on vaikuttavuuden hinta

valiokunnan ehdotus ja edustaja hännisen ehdotus ei yllä vasta

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

selonteko hyväksyttiin

radikalisoitumista vastustava quilliam säätiö on havainnut että suomesta on lähtenyt suhteessa huomattavasti enemmän taistelijoita syyriaan ja irakiin kuin esimerkiksi ranskasta tai britanniasta

sataseitsemäntoista ja ääntä viisikymmentäkahdeksan ei jäänyt tyhjiä yksia poissa kaksikymmentäkolme eduskunta tässä äänestyksen hyväksynyt mietin mietintö linjaa edustaja sarkkisen lausumaehdotus kaksi ei

äänestykset on annettu satakuusitoista ja ääntä neljäkymmentäyhdeksän eli rakennetyöttömyys ei hoidu yksin työhallinnon välinein vaan tarvitaan kuntien ja kelan kumppanuutta

satakolmekymmentäneljä ja ääntä kolmekymmentäkuusi ei ylitä nolla poissa kaksikymmentäyhdeksän eduskunta tässä äänestyksessä hyväksytty lusterin tee

hoito ei voi missään tapauksessa olla sitä että joku käy antamassa lääkkeet ja lämmittää ruuan ja muu aika on sitten syvää yksinäisyyttä hiljaisuutta ja turvattomuutta

pnää ehkä on pidetty tämmöisenä keskustelu ja diskuteerauskerhona mutta se ei sitä ole omasta mielestäni ja sitä toimintaa haluttiin tiivistää koska nytkin kun on tehty esityksiä ja aloitteita on mennyt useita vuosia kun niitä on pyöritelty ja sen jälkeen ne on saatu vasta ministerineuvostoon

keskustelua ei syntynyt

oikeustieteen maisteri kansanedustaja markus lohi varajäseninä varatuomari timo timo reina

hallituksen ylimitoitetut leikkaukset vaarantavat talouden ja työllisyyden suotuisan kehityksen

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esityksen yksi tai kaksi tate viisitoista sisältyvän ensimmäisen ja kolmannen